ja lopuksi puhemies tässä on paljon hyvää

sillä te siis vähentäisitte valtion velkaantumista

kuitenkin vangit herätetään aamulla

sen seurauksena hufvudstadsbladet julkaisi pilakuvan jossa tällaisella haisevalla tunkiolla jossa lukee populismi ja muukalaisviha minä olen kukkona tunkiolla ja ministeri thors joutuu pitämään nenästään kiinni ja varomaan tällaista muukalaisvihaa ja populismia

tarkkailuhaalareiden käyttö sallitaan

jos katsotaan näitä asioita mitä viime aikoina on ollut minä olen niistä eri asioita täällä käsitellytkin niin esimerkiksi tätä lakiesitystä viime vaalikaudella käsiteltäessä perustuslakivaliokunta asiantuntijoidensa kuulemisen pohjalta totesi että kahdeksan hallituksen esityksen pykälää oli vastoin perustuslakia

kyllä kai meidän intressimme on osallistua nyt toisenkin kerran koska sellaista palokalustoa ei ole riittävästi joka olisi olemassa ilman meitä

nyt ministeri thors on esitellyt sellaisen lakiesityksen jossa puututaan siihen ongelmaan josta silloin syyskuussa puhuin

edustaja pekkarinen yhtyi siihen mediassa ja täällä joka päivä kuultuun hokemaan että juuri tämän vaalikauden hallitukset eivät ole saaneet mitään aikaiseksi eivätkä ole pystyneet tekemään päätöksiä

olen ehdottomasti sitä mieltä että tässä yhteydessä lakiin tulisi sisällyttää yleissäädös joka sanoo että vankilassa saadaan tämän rangaistuksen asianmukaiseksi järjestämiseksi ryhtyä sellaisiin toimiin jotka ovat tarpeen tämän rangaistuksen turvallisen ja järjestyksen mukaisen suorittamisen varmistamiseksi

olisin oikeusministeriltä kysynyt myös siitä mitä on tehty ulkomaisten vankien siirtämisen nopeuttamiseksi kotimaiden vankiloihin ja eräitä muitakin asioita mutta hän on joutunut poistumaan ja puheenvuoroni on jo yliaikainen joten lopetan tähän kiitoksia ja sitten edustajat ja edustaja maijala halua käyttää

jos tehdään tämmöinen harkinta mitä pakkokeinoja voidaan käyttää minkäkinlaisten rikosten torjunnassa ja selvittämisessä niin onko se sellainen asia joka on normaalia yhteiskunnallista tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja kuuluu eduskunnalle ja eduskunnan valmistelevana valiokuntana lakivaliokunnalle vai onko kysymys perustuslain tulkitsemisesta perus ja ihmisoikeustulkinnoista

ainakin helsingin sosiaalivirasto on katsonut että näillä puheena olevilla eu maiden kansalaisilla olisi sen jälkeenkin kun heiltä vastaanottopalvelut ovat loppuneet ja siihen liittyvä toimeentulotuki on loppunut mahdollisuus yleisen toimeentulotukilain perusteella toimeentulotukeen

tämä ei ole se sanamuoto mutta tämänkaltainen yleissäädös tarvi taan koska nykytilanne että oikeusasiamies kieltää kaikkia yksittäisiä asioita ja ne sitten lisätään aina lakiin ja tulee tämmöinen kasuaalinen lainsäädäntö niin kuin edustaja koskinen täällä sanoi ei ole tyydyttävä

voitaisiin myös käyttää ilmaisua iltalypsy mutta tämä ilmaisu on tähän saakka varattu eräälle toiselle puolueelle jolle tämä maatalous on läheisempi asia

oikeusministeri henriksson kertoi että ongelmana tavallisten rattijuopumusjuttujen siirtämisessä rangaistusmääräysmenettelyn piiriin on se että samassa yhteydessä tulee määrättäväksi ajokielto ja perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan ajokiellon määrääminen vaatii aina tuomioistuimen ratkaisun

tässä selonteossa on paljon isoja asioita myös pieniä asioita

fakta on kuitenkin se että sen jälkeen kun tästä perustuslakiuudistuksen sisällöstä oli sosialidemokraattien kanssa nimenomaisesti sovittu ja myös tässä taxellin työryhmässä uudemman kerran sovittu sosialidemokraatit irtaantuivat tästä esityksestä

toivon että jos käy ilmi että tämä systeemi vuotaa eli että veronmaksajien maksamat pakolaisneuvonnan juristit opettavat nämä eu maista tulevat turvapaikanhakijat kääntymään varsinaisen toimeentulotuen puoleen ja jos meidän kunnalliset viranomaiset tulkitsevat niin että sitä on silloin myönnettävä niin toivon että hallitus erittäin ripeästi silloin puuttuu ongelmaan ja uudella korjaavalla lakiesityksellä tämän porsaanreiän ryhtyy tukkimaan

tämä kertoo siitä että se mikä on nykyinen lainsäädäntö ja se mikä on meidän suomen kansan edustajien näkemys oikeasta lainsäädännöstä eivät kohtaa

sosiaali ja terveysministeriö on parhaillaan valmistelemassa lakiesitystä jonka mukaisesti myös miesten pitää voida synnyttää

näitä menosäästöjä ei vain ole kuulunut

olen sanonut että nimetkää nyt vaikka yhdeksän merkittävintä koska olette aikaisemmin nimenneet tämän kilometrikorvausten pienentämisen joka olisi pienoinen säästö valtiolle ja kunnille enemmän yksityisille yrityksille

keskustelin tästä asiasta perustuslakivaliokunnan entisen puheenjohtajan kimmo sasin kanssa äsken ja olimme molemmat sitä mieltä että tämä ei voi olla kovin suuri oikeusturvaongelma koska rangaistusmääräysmenettelystähän pääsee asianomainen siis syytetty aina tuomioistuimeen jos on tyytymätön siihen rangaistusmääräysmenettelyssä annettuun rangaistukseen

lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana

olisi jopa harkittava että tälle oikeusministeriön työryhmälle joka tekee tätä uutta vankeuslakia joka on luvattu eduskuntaan syksyllä asetettaisiin parlamentaarinen seurantaryhmä jotta tämä parlamentissa oleva näkemys välittyisi riittävästi siihen työhön

arvoisa puhemies

södermanin ryhmäpuheenvuoro on tulkittavissa niin että ongelma on ennen kaikkea siinä että mikäli poikkeuksellisesti presidentin ja valtioneuvoston välillä syntyy tässä kuvattu ristiriita voidaanko se tuki valtioneuvoston kannalle hakea valiokunnasta kuten perustelujen mukaan poikkeuksellisesti voitaisiin tehdä vai suuresta salista jos tämä on tämä erimielisyyden kohde niin uskon että siitä sopu löytyy

herra puhemies

käytännössä on kyse siitä että jos nainen muuttuu mieheksi niin tänä päivänä edellytetään sterilisaatiota ja nyt tämä onkin valtava ihmisoikeusongelma ja kun tämä korjataan niin päästään siis siihen tilanteeseen että miehenkin pitää voida synnyttää

no konkreettinen menosäästö on sitten ollut tämä kela korvausten poistaminen yksityislääkäreiltä jonka te esititte viime syksynä ainoana puolueena vaihtoehtobudjetissanne

valitettavasti olemme edustaja ruohonen lernerin kanssa aika harvoin yhdessä sellaisissa yhtiöiden hallintoelimissä tai edes yhtiökokouksissa tai muissa elimissä joissa voisimme yhdessä edustaa ja edistää kohtuutta malttia ja suomen kansan hyvään perinteeseen perustuvaa palkitsemista suurimpien yhtiöiden ja vastaavien kohdalla

itse asiassa hallituksen piirissä palkkojen leikkaamisen sijaan on hyvin paljon pidetty esillä sitä että työaikaa hitusen pidentämällä oltaisiin päästy siihen että työpanos lisääntyy ilman että siitä seuraa lisää palkkakustannuksia tai palkkojen leikkaamista

näin ollen esitän että ennen kuin päädytte tähän kaavailemaanne uudistukseen jossa syyttäjä vedetään välistä pois mutta jossa tuomioistuin kuitenkin aina joutuisi tämän asian käsittelemään vielä keskustelisitte perustuslakivaliokunnan kanssa siitä onko jossakin sopivassa yhteydessä mahdollista arvioida tätä mainitsemaanne perustuslakivaliokunnan aikaisempaa tulkintaa uudelleen

kun stmn työryhmä sitten esitti tämän teidän ehdottamanne säästön toteuttamista niin te aloititte vimmatun kampanjan tätä säästöehdotusta vastaan ja nyt edustaja aalto ilmoitti että se on voimassa

edustaja halmeenpää äsken käyttämässään puheenvuorossa piti hallituksen erityisenä syntinä sitä kirjoitin sen jonnekin ylös mutta en nyt löydä tästä että hallitus leikkaa nimenomaan koulutuksesta ja tutkimuksesta ja että tämä on tällainen hallituksen tietoinen ja ilkeä arvovalinta

minä lähden siitä että tämän välttämättömyyden arvioiminen ei ole juridinen kysymys vaan poliittinen tarkoituksenmukaisuuskysymys jonka eduskunta päättää

minä itse en missään tapauksessa kannata tätä uudistusta ja myös kehotan hallitusta olemaan antamatta eduskunnalle tällaista uudistusta koska minun mielestäni miehen ei pidä voida synnyttää

tähän ongelmaan on puututtava euroopan unionin kautta asiassa painostamalla ja vaikuttamalla näiden maiden viranomaisiin ja politiikkaan

perustuslakivaliokunnassa tiedän kun olen aikanaan siellä itsekin vuosia ollut kuullaan näissä asioissa sellaisia akateemisissa norsunluutorneissaan istuvia niin sanottuja ihmisoikeus tai valtiosääntöjuristeja jotka tulevat esittämään elävälle elämälle vieraita näkemyksiään ja sen perusteella sitten laki osin säädetään

arvoisa rouva puhemies

tähän ei voida puuttua siten että ne ihmiset joita siellä kiistatta kohdellaan surkeasti tulevat suomeen turvapaikanhakijoina

jos eduskunta haluaa että lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin on sellainen rikos että sen selvittämisessä on oikeus käyttää televalvontaa niin asia on näin

mutta kaikin mokomin edustaja ruohonen lerner suosittelen omiin puheisiini perehtymistä ja suosittelen että ette pelkästään ihan viimeaikaisia puheita tältä osin ottaisi iltalukemistoksenne kun olen vuosien saatossa useamman kerran tässä talossa ja myös lukuisilla muilla vähemmän julkisilla foorumeilla kiinnittänyt huomiota tähän optiovillitykseen ja osakepalkkiovillitykseen ja muihin sellaisiin villityksiin joissa hyvät veljet palkitsevat toinen toisiaan

täällä keskustelussa on aiheellisesti kannettu huolta eun venäjä pakotteiden ja venäjän asettamien vastapakotteiden aiheuttamista menetyksistä suomen taloudelle ja ennen kaikkea elintarvikeviennillemme

te sosialidemokraatit tai ainakin osa teistä paheksutte politiikan ulkopuolista taloudellista tukemista

tämä vihreiden puheenvuoro siitä että hallitus leikkaa nimenomaan tai hän käytti sanaa juuri koulutuksesta ja tutkimuksesta olisi uskottavampi elleivät vihreät suunnilleen samoilla sanoilla olisi vastustamassa täällä salissa kaikkia muitakin hallituksen säästöjä

vuolanne äskeisessä puheenvuorossaan

pääministeri katainen sanoi aikaisemmin että hän on pystynyt keskustelusta jäsentämään mikä on perussuomalaisten ja mikä on keskustan linja suhteessa näihin huippukokouksessa tehtyihin päätöksiin

en ole puhunut mitään kansalaisten yleisestä yhdenvertaisuudesta jota luonnollisesti kannatan ja pyrin omalla toiminnallani edistämään vaan olen pyrkinyt vain tuomaan esiin sen tosiasian ed

tässä suhteessa kuten olen aikaisemmin sanonut pitää perustuslakivaliokunnassa ja lakivaliokunnassa suhtautua ei kovakouraisesti vaan kovakorvaisesti näihin tällaisiin edellä kuvaamiini asiantuntijoihin

minä kuulun niihin jotka haluavat onnitella eduskuntaryhmien puheenjohtajia ja ministeri kiurua siitä että tässä yle asiassa saavutettiin vihdoin ratkaisu

se että tästä tehdään juridinen kysymys perustuslain tulkitsemisen kysymys jossa tosiasiassa sananvaltaa käyttävät nämä alle yhden käden sormin laskettavat perustuslaki ja ihmisoikeusasiantuntijat mielestäni merkitsee eduskunnan päätösvallan huomattavaa rajoittamista ja sellaista rajoittamista jota minun mielestäni meidän perustuslaki ei edellytä

kuitenkin haluan korostaa sitä että on myös suomen etu että venäjä tietää että sen aggressioilla naapurimaitaan kohtaan on poliittisia ja taloudellisia seurauksia

ajanpuutteen vuoksi en mene tähän sen tarkemmin totean vain ettei ole mitään järkeä siinä että ihmiset jotka ovat saaneet oleskeluluvan ruotsissa italiassa puolassa unkarissa tulevat sen jälkeen suomeen hakemaan oleskelulupaa eivätkä tietystikään sitä täältä saa vaan dublin sopimuksen perusteella heidät palautetaan kun lupaus vastaanotosta on saatu näihin maihin

lopuksi rouva puhemies on vielä sanottava että kyllä hämmentää kun edustaja lindtman eilen sanoi että jos ihalainen olisi lähtenyt selvittämään niin olisi sopu syntynyt

ratkaisu josta kaikki kahdeksan eduskuntaryhmää ovat voineet sopia on minun mielestäni aikamoinen saavutus

vuolanne että vaikka onnistuisimme saattamaan kaikki kansanedustajaehdokkaat taloudellisesti samalle viivalle niin me emme pysty milloinkaan saattamaan kaikkia kansanedustajaehdokkaita tai kunnallisvaaliehdokkaitakaan kaikilta lähtökohdiltaan samalle viivalle kun he pyrkivät eduskuntaan tai näihin kunnallisiin luottamustehtäviin

ei ole montaa päivää siitä kun kuulimme edustaja alanko kahiluodon johdolla vihreiden arvostelevan sitä että hallitus leikkaa nimenomaan ja juuri pienituloisilta eläkeläisiltä ollessaan yhdistämässä eläkeläisten asumistukea yleiseen asumistukeen

toinen asia

tässä mielessä vaikka pakotteet ovat ikävä asia ja aiheuttavat meille menetyksiä niille on nykytilanteessa ehdottomasti perusteensa

jos näin on edustaja pekkarinen miksi te ministerinä olitte ajamassa politiikkaa jossa suomi otti satoja miljoonia euroja lainaa antaakseen ne lainaksi kreikalle

lopputulos itse ratkaisu on mielestäni kohtuullinen eri suuntiin ja totta kai me kaikki kansanedustajat olemme saaneet tästä ratkaisusta myös negatiivista palautetta mutta mistäpä asiasta emme sitä saisi

jos eduskunta haluaa rajoittaa tupakoimista omassa autossa ja turvata sen lapsen ja vauvan ihmis ja perusoikeuksia eduskunnalla on minun mielestäni siihen oikeus

jos joku epäilee ettei se olisi nimenomaan venäjä joka päättää siitä minkä verran itä ukrainassa soditaan niin kannattaa nyt katsoa mitä on tapahtunut

miksi he tulevat suomeen

sitä sopii kysyä

jos tämä kreikan konkurssi olisi voitu toteuttaa ilman vahinkoa muille niin ainakin minä olisin lähtenyt siitä että menköön sitten menojaan koska koko syy siihen miksi minun mielestäni suomen hallituksen pitää olla näissä mukana on suomen varjeleminen suomen talouden suomen kasvun suomen työllisyyden varjeleminen

halusin vain sanoa rehellisesti sen että on olemassa lukuisia tekijöitä on ollut on ja tulee olemaan joiden vuoksi toiset ehdokkaat ovat edullisemmassa asemassa kuin toiset vaikka taloudelliset edellytykset olisivat samat

ei ole kovin kauan siitä kun kuulimme vihreiden arvostelevan että hallitus nimenomaan ja juuri leikkaa lapsiperheiltä puuttumalla lasten päivähoitoon ryhmiä suurentaen ja subjektiivista päivähoito oikeutta rajaten

väitän että tämä meidän toimeentulotukemme leikattunakin on parempi kompensaatio kuin mitä näissä maissa useissa ainakin maksetaan ja sen vuoksi siihen on puututtava jotta näistä perusteettomista voidaan päästä pitkälle eroon

kun venäjän painopiste on haluttu siirtää syyriaan on sotiminen itä ukrainassa ainakin tässä vaiheessa hiljentynyt

muun median arvostelu on mielestäni ollut osin sanoisiko tekopyhää kun yhtäältä on syytetty että poliitikot halusivat turvata valtansa ylessä ja tämän syytöksen ovat esittäneet tahot jotka olisivat ajaneet puhdasta budjettirahoitusta ja se jos mikä olisi turvannut poliitikkojen otteen ylessä

samoihin aikoihin järjestettiin neuvostoliiton organisoimia mielenosoituksia joilla luotiin mielikuvaa virolaisten omasta halusta liittyä neuvostoliittoon

jos eduskunta haluaa kieltää kerjäämisen suomessa kuten monissa euroopan ihmisoi keussopimukseen kuuluvissa maissa on tehty niin eduskunnalla on mielestäni siihen oikeus

herra puhemies

puhemies

edellä kerrottu pakottaa kysymään

ei ole kauan siitä kun vihreät ovat täällä ilmoittaneet vastustavansa sairaisiin kohdistuvia säästöjä koska kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevilta ei pidä leikata

onko vladimir putin suhtautumisessaan naapurimaiden suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen uusi hitler tai uusi stalin

arvoisa herra puhemies

ainakin lehdille antamiensa haastattelujen perusteella nämä kaksi kolme perustuslaki ja ihmisoikeusasiantuntijaa ovat sitä mieltä että tämä onkin sellainen asia jossa eduskunta silloin loukkaisi euroopan ihmisoikeussopimusta ja suomen perustuslakia